otan vaikka pari kolme esimerkkiä mitä meidän pitäisi seuraavissa hallitusneuvotteluissa miettiä

ja kuten edustaja kauma sanoi meidän täytyisi löytää ne paremmat vaihtoehdot keskustelun pohjaksi mikäli me niin teemme eikä pelkkää heittelyä sen suhteen

kun tässä yrittäjiä teillä oppositiopuolella kritisoidaan niin voimakkaasti niin minä suosittelen kaikille yrittämiseen ryhtymistä koska se tuntuu olevan niin että silloinhan tulee rahaa ihan ilman että mitään oikeastaan tarvitsee tehdä kun on jo pääomatuloja vaikkei ole pääomaakaan

tehtäisiin se kynnys niin matalaksi ja myöskin luotaisiin sellaiset mallit että kun epäonnistuu niin ei myöskään kritisoida vaan sanotaan että hei yritetäänpäs uudistetaan ja mennään eteenpäin

samalla voisi aidosti löytää koko maahan mallin jossa tuetaan sen ensimmäisen vieraan työntekijän ottamista sinne työpaikalle

joillekin pankeista sanotaan joo näillä ehdoilla me voimme rahoittaa teitä mutta me vaadimme samalla omistusta

se tehtäisiin helpommaksi vähemmän riskipitoiseksi

kolmantena voisimme miettiä esimerkiksi nyt hyvin nopeasti kasvavien luovien alojen työntekijöille sellaisia malleja joissa he voisivat valita työntekijän roolin ja yrittäjyyden roolin nyt se on tehty edelleenkin liian jäykäksi ja joissa he voisivat myöskin vaihdella näitä rooleja ja uskaltaa tehdä sitä asiaa että tehdään uusia juttuja uusia ideoita

todellakin oleellinen kysymys on se mitä seuraa nyt jatkossa

liikkua ei saa mihinkään ettei vaan menetetä mitään kun pitäisikin kääntää se tilanne sellaiseen suuntaan että uusi on aina mahdollisuus

toivotaan että tilanne kun pankkipuoli ja valtio laitetaan erikseen rauhoittaisi espanjan tilanteen että on tietty ongelma poissa

toivottavasti tämä tulppaisi tämän asian eteenpäin vai tuleeko edelleenkin muita maita mukaan hyvin mahdollista jolloin olisi hyvä lähtökohta että me kävisimme sen syvällisemmän keskustelun mitä me todellakin haluamme vai voiko tämä kriisi olla todellakin uuden vaihteen saaminen liikkeelle euroopassa joka voisi johtaa johonkin parempaan koska syvällä tällä hetkellä mennään

elinkeinoministeri vapaavuori sanoi varsin viisaasti että onko tosiaan maalla malttia vaurastua

kun me teemme jotain uutta viritystä niin samanaikaisesti kansainvälisellä puolella halutaan peruuttaa takaisin niitä mikä hankaloittaa tilannetta

olisin kysynyt ministeriltä

minkälaisia suunnitelmia tässä on jatkossa yhdessä vaikuttaa myöskin että koko eu taso ei poukkoile tämäntyylisissä asioissa kuten uusiutuvan energian lisäämisessä ja puhtaissa biopolttoaineissa

jos katsoo pikkasen tulevaisuutta niin eivät nämä rakenteellisetkaan tekijät kovin hyvää lupaa tulevaisuudelle eli suunta ei ole automaattisesti korjautumassa

kun on kysymys näin suurista uudistuksista niin täälläkin puhutaan suhteellisen helpolla tavalla ilman tutkimusta mihinkä pitäisi mennä ja puhutaan myöskin jonkin verran sivusta

tai vaaditaan että erikoissairaanhoidon pitää mennä valtiolle vaikka me kaikki yhtä hyvin tiedämme että kun valta ja vastuu erkanevat toinen toisistaan niin sen seurauksena usein myöskin rahanmeno lisääntyy

helsinki vantaa on omansa sitten on peruslentoasemat matkailulentoasemat kaupunkilentoasemat ja muut lentoasemat ja tampereen seutu on tässä kaupunkilentoasemien joukossa

tunnustan sen kuitenkin että kysymys ei ole mitenkään helppo ja tässä on monta muuttujaa ja monta tekijää ennen kuin päästään kenties jonkinlaiseen uuteen kuntamalliin tai paikallishallintomalliin

siinä sanotaan että nämä voisivat toimia itsenäisesti

koska esimerkiksi tampere ja turku pääsevät finavian ikeestä siten että pystyvät toimimaan itsenäisesti ja kehittämään omaa lentokenttäänsä

ensimmäinen iso kysymys on tietysti se paljonko me näillä päätöksillä mitä me teemme lisäämme hallintoa tai lisäämme palvelua

arvoisa puhemies

itse alan pikkuhiljaa kallistua entistä enempi tietynlaisen vapaakuntamallin kannalle jossa annetaan selkeitä tavoitteita ja laatutavoitteita mutta itse toimintatavat pystytään paikallisesti parhaiten määrittämään

kun me tiedämme kuntien tehtävät kun me tiedämme rahoituksen niin silloin on paljon helpompi muodostaa myöskin se minkälainen on se kunta ja mitä todellakin odotetaan

mitkä ovat ministerin näkökulmasta tulevaisuudennäkymät tuleeko talokohtaisia energiatuotantomenetelmiä tuulella auringolla vastaavilla joilla tulee tällaiset nettoenergiamittarit

minä tietysti yrityspuolellakin aika paljon olleena tiedän että se on vähän hankalaa ensin muodostaa organisaatio ja sitten miettiä tehtävät niin että kyllä nämä kaikki pitää jos oikein aidosti ruvetaan puhumaan yhtä aikaa saada nyt eteenpäin ja päättää ja sitten katsoa vielä missä tämä raha on todellakin

se mitä olen itsekin miettinyt on se miksi ei aidosti verrata niitä toimintoja ja tehtäviä kunnolla samankokoisten kuntien kanssa ja erikokoisten kuntien kanssa missä olisivat ne tehokkaat mallit

ja se mitä myöskin mietin ja haastan on se että me emme tee kansainvälisiä vertailuja ollenkaan riittävästi siitä miten kenties jossain muualla on hoidettu

siinä olen hiukan eri mieltä koska suomi on tietynlainen saareke kuitenkin maailmassa ja kyllä muualtakin suomesta pitää päästä suoraan kansainväliselle puolelle vaikka sitten tekemään sitä kaupankäyntiä ja merenkulkua

nyt tämä suomen liikennepolitiikan strategia tuntuu aika paljon edelleenkin olevan sitä että joka puolelta suomea tullaan ensin helsinki vantaalle ja siitä eteenpäin

niin kuin ministeri sanoi kun on ollut näitä myrskyjä niin se tilanne että on ollut päiväkausia jopa viikkokausia sähköt pois päältä on aiheuttanut erittäin suuria yhteiskunnallisia ongelmia sekä kotitalouksille että yrityksille ja jo tämäkin aiheuttaa aika mielenkiintoista näkymää minkä takia perussuomalaiset halusivat hylätä koko esityksen saati toisena se komission uhkasakko

jotkut yhtiöt olivat toimineet aivan erinomaisesti pitäneet erittäin hyvässä kunnossa sähkönsiirtoverkkonsa

toiset yhtiöt olivat maantieteellisesti paljon vaikeammassa tilanteessa metsäisyyden takia muutenkin sellaisissa paikoissa missä myrsky helpommin uhkaa ja me halusimme yhdessä työ ja elinkeinoministeriön ja ministerin kanssa tehdä tietynlaisia avauksia siihen suuntaan että kustannukset eivät tulisi nousemaan tällä aikavälillä satojen miljoonien eurojen määräksi tiettyjen yhtiöiden osalta mikä olisi vaikuttanut siirtohintaan

se oli hyvä ratkaisu tehdä niinpäin että annetaan mahdollisuus anoa poikkeuksia koska se on myöskin viesti että pitää siirtoverkko pitää hyvässä kunnossa joka puolella suomea

oli jopa epäily että joka paikassa täytyisi laittaa kaapelit mikä olisi tullut erittäin kalliiksi ja on hyvä myöskin tässä tilanteessa selvittää se

toinen tärkeä asia joka haluttiin viestittää valiokunnan puolella oli kyllä sitten todellakin siirtohintojen analysointi tulevatko ne liian korkeiksi ja tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä

toinen asia jota kokoomuspuolella ja myöskin monessa muussa ryhmässä pidettiin erittäin tärkeänä oli kysymys tästä tuntimittauksesta

juuri kun ihmisiä alettiin opettamaan että sähkö on arvokasta ja täytyy sähköä säästää kuluttaa sitä tehokkaasti analysoida sitä itse niin siinä tilanteessa olisi taas palattu automaattisesti tasalaskutusmalliin ja juuri kun olimme saaneet älymittaroinnin suomessa edistyksellisimmäksi koko maailmassa oltaisiin palattu vanhaan malliin niin että oli todella hyvä että tuli tällainen joustava malli

sähkö voi olla myöskin kilpailuetu tietylle yhtiölle että se toimittaa tasalaskun mutta kuitenkaan se ei ole pakollinen tehdä vaan tietyt yhtiöt voivat kilpailla vaikka niin että analysoi omaa sähkönkulutustasi ja sitä kautta halvenna omaa sähkölaskuasi jolloin tämäkin meni hyvään suuntaan ja hienolla yhteistyöllä

kolmas kysymys oli todellakin tämä kantaverkko ja se oli haasteellinen aidosti haasteellinen keskustelu että millä tavalla se jää mitenkä rajataan paikallisverkon ja kantaverkon määrittely

pohja kuitenkin oli että sitä ei ollut oikein määritelty ja haluttiin tehdä se sitten hyvin selkeäksi ja se tehtiin teknisellä tavalla kilovolttien osalta jolloin toivottavasti se nyt on hyvin looginen järkevä

siinä oli kyllä sellaisia haasteita että mikä on kulutuskeskittymä mikä on tuotantokeskittymä ja missä mennään onko kulutuskeskittymä iso asutuskeskus vai onko se vain tietty yritys

mutta nyt on ainakin selkeä ja looginen malli jota kautta voimme katsoa ja siinä on se takaportti myöskin katsoa että jos siirtohinta nousee tämän seurauksena liian suureksi niin voidaan vielä tarkastella tätä rajapintaa

pari kommenttia valiokunnan puheenjohtaja pekkarisen äskeiseen puheeseen

kyllä aidosti yritettiin etsiä erilaisia vaihtoehtoja myöskin talousvaliokunnassa siihen minkälaisia erilaisia malleja oli

toinen kommentti mitä sanoitte että siirryttäisiin niin kuin olisi rengasnäkökulma kantaverkossa sen pitäisi olla perusnäkökulma

toisaalta tuli vaikka esimerkiksi helsingin tai muidenkin osalta se että säteittäinenkin voi kääntyä renkaaksi jossain vaiheessa

kolmantena suojalausekkeeksihan tässä nyt laitettiin se että jos sähkön siirtohinta huomattavasti eroaa ja tulee eroamaan tulevaisuudessa niin silloin puututaan tähän asiaan

oleellistahan on se että se on tekninen hallinto eikä hallinto siitä että tehdään päätöksiä voiko eripulla oleva suom

siinä kysymyksessä paljonko siirretään ministeriötasolle suhteessa aluetasoon minun mielestäni on kyllä aito keskustelun paikka kuinka paljon niitä valtuuksia pitää olla kansallisella tasolla ja kuinka tarkasti itse asiassa eri alueilla tiedetään mitkä ovat parhaat hankkeet

edustaja korhoselle vielä että ensimmäinen kommentti on se että kaikki varmasti tunnustavat että nykyisessä mallissa byrokratia on ollut erittäin raskas edelleenkin jolloin jos me pystymme sitä tehostamaan ja nopeuttamaan ei välttämättä ole kyse siitä monessako paikassa on vaan minkälaiset ovat prosessit

sitähän pitää tutkia kuinka tehokas on se läpimenoaika ettei sitä kuukausia odoteta ja katsottaisiin se että se olisi tehokasta ja että se toimii oikealla tavalla oikeudellisesti oikein ja sitten vielä että se on strategisesti oikein

arvoisa puhemies

tänä iltapäivänä on jälleen ollut täällä salissa paljon tunnetta mutta paljon vähempi on analysoitu tosiasioita ja paljon vähemmän on käyty keskustelua siitä miten nämä haasteet aidosti ratkotaan

toisaalta meillä on aitoja palveluhaasteita

tänään on julkaistu kunnallisalan kehittämissäätiön toimesta aika mielenkiintoinen tutkimus jossa itse asiassa hyvä ystäväni professori markku sotarauta analysoi tilannetta ja otsikkona on

kehittämistyölle jää erittäin vähän tilaa ja eniten uudistumista vaikeuttavat resurssien puute toisaalta kuitenkin lukkiutuminen rakenteisiin lyhytjänteisyys haluttomuus lakkauttaa olemassa olevia palveluita ja organisaatioita

aika kovaa tekstiä

on lukkiuduttu aidosti rakenteisiin eikä pystytä katsomaan mikä voisi olla parempaa kuin nykyinen

voi kysyä myöskin onko tämä eduskunnan täysistuntosali lukkiutunut rakenteisiin ja kritisoi kaikkea joka muuttuu vai pitäisikö katsoa toiseen suuntaan

kun on jähmeyttä vuosikausia nousee helposti myöskin tällaisia kansallisia uudistumispakkoja ja nyt on sen aika

tämä johtuu siitä että välttämättä ei ole pystytty tällaiseen jatkuvaan uudistumiseen ja ennen kaikkea kun itse olen tutkija taustaltani niin ei ole panostettu tällaisiin tutkimuksiin kehitystoimintaan jatkuvaan kehitystoimintaan siihen miten olisi voitu tehdä paremmin asioita niin kuin kaikessa menestyvässä toiminnassa tehdään

voisimmeko me olla avoimia uusille ideoille avoimia tutkimukselle avoimia erilaisille evaluoinneille

siinä uusiutumisessa eivät nyt auta sloganit mitä täällä on tullut esimerkiksi siitä että ei mennä bisneksen ehdoilla tai on hiipivä amerikkalaistuminen

puhutaan taas jostain ideologiasta kun meidän pitäisi puhua ihmisten palveluista joten minä toivon että mieluummin ei pysytä säkki päässä paikallansa odottaen niin kuin hyvin moni on sanonut että pitäisi odottaa ongelmat ovat käsillä vaan tehtäisiin tutkimusta tehtäisiin arviointia ja mentäisiin terhakkaasti eteenpäin ja löydettäisiin uusia ratkaisuja

arvoisa herra puhemies

yhdyn kanssa onnittelijoihin siinä suhteessa että on todella hienoa kun nyt puolustusministeriön puolella saatiin tätä ratkaisua eteenpäin löydettiin tietynlainen malli siihen miten voidaan käytännössä ruveta ratkaisemaan

tämä on nyt kenties se ensimmäinen suuri avaus sitten ja on todella upeata että raahen seudulla tämä homma lähtee liikkeelle

todellakin pyytäisin myöskin ministeriä tarkkaavaisesti analysoimaan sen meidän toivomuksemme että silloin ei tulisi tätä kilpailun vääristymää että tietylle alueelle saadaan nopeasti liikkeelle kun toisetkin pyrkivät

nythän myöskin yksityiset toimijat sitten maksavat osittain tätä mallia

oikeastaan voisi kysyä onko tämäntyylisiä keskusteluja ollut puolustusvoimien lisäksi myöskin vaikka tiehallinnon kanssa taikka lentoliikenteen osalta minkäänlaisia vastaavia

olen täysin samaa mieltä ministeri pekkarisen kanssa siitä että nyt tarvitaan uuden kasvun eväitä mutta sitten samalla myöskin julkiselle sektorille ja valtion innovaatiopolitiikkaan tarvitaan uuden kasvun keinoja

tästä mallista on ollut hyviä kokemuksia muissa maissa

ja toinen kysymys on sitten ollut oman pääomaehtoisen rahoituksen saaminen myöskin kasvun alkuvaiheen yrityksiin yksityis julkisena yhteisrahastona jota vetäisivät itse asiassa liikemiehet liikenaiset bisnesenkelit ja tämä olisi uusi malli myöskin

mitenkä ministeri suhtautuu näihin uusiin ajatuksiin

olisin kysynyt ennen kaikkea tästä sote uudistuksen kysymyksestä ennen kaikkea siitä sote ict puolen kysymyksestä

olin pari viikkoa sitten sellaisessa keskustelutilaisuudessa jossa käytiin läpi esimerkiksi apottia ja siellä olivat aika monet sitä mieltä että vaikka on käytetty satoja miljoonia euroja niin edelleenkään se järjestelmä ei ole sellainen aidosti asiakaslähtöinen järjestelmä

en malta olla kommentoimatta vähän tähän keskusteluun muutamille

se on taas se toinen näkökulma mikä tanskan osalta on kun kovasti kehutaan sitä